tällä myös pyritään vastaamaan tarpeeseen palvelurakenteiden tehostamiseksi sekä turvaamaan koulutettu työvoima tilanteessa jossa kuntatyöntekijöiden eläköityminen nopeutuu

alueelliset olosuhteet otetaan huomioon jolloin hyvin toimivat yhteistoiminta alueet jotka ovat tehneet riittäväksi katsotut toimenpiteet voivat jatkaa

lakiesitys ei ole kuntien pakkoliitoslakiesitys eikä se johda kuntien pakkoliitoksiin

arvoisa puhemies

hanke on saanut niin sanotusti seisovat vedet liikkeelle

on tosin todettava se että alkuvaiheessa tämä kunta ja palvelurakenneuudistus on painottunut hallintorakenteiden uudistamiseen ja nyt on aika paneutua erityisesti palveluihin

arvoisa puhemies

tämän lakiesityksen hyväksyminen tekee mahdolliseksi osallistumisen kunnallisten toimielinten kokouksiin myös videoneuvotteluyhteyden avulla

on todettava että muutamassa vuodessa kuntien lukumäärä on vähentynyt noin sadalla ja uusia kuntaliitospäätöksiä ja selvityksiä on tehty ja tekeillä

yhteistoiminta alueet ovat olleet toiminnassa vasta vajaat kaksi vuotta joten niiden suhteen on vielä ennenaikaista tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä

tämä on merkittävä tekniikan hyväksikäyttö ja hyvin ajankohtainen asia

pidän hyvin tärkeänä että kunnille annetaan riittävä työrauha toteuttaa jatkossakin uudistuksia paras hankkeessa asetettujen linjausten mukaisesti

lakiehdotuksen mukaan lisäksi tarvitaan valtuuston työjärjestyksen tai muun johtosäännön muutos valtuuston kokouksiin osallistumisesta videoneuvotteluyhteyden avulla ja muun toimielimen osalta hallintosäännön muutos

valtaosa kunnista ja kuntien päättäjistä ansaitsee tunnustuksen tehdystä työstä

tärkeää on jatkossa että jo valitulla linjalla pysytään ja kuntapäättäjiä rohkaistaan uudistuksiin

hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö jossa valtuusto antaa tarpeelliset määräykset kunnan hallinto ja päätöksentekomenettelystä

joka tapauksessa uudistukset olivatpa ne kunnan itsensä päättämiä tai valtiovallan sanelemia toteutetaan kuntatasolla

arvoisa puhemies

kokouksiin osallistutaan pääsääntöisesti edelleen olemalla fyysisesti läsnä kokouspaikalla

ohjelman mukaan poliisipiirien määrää vähennetään ja hallintorakenteen uudistamista jatketaan siten että se kohdistuu myös poliisin ylijohtoon ja poliisin lääninjohtoihin myös poliisin valtakunnallisiin yksiköihin ja helsingin poliisilaitoksiin

valiokunta pitää kokousten vuorovaikutteisuuden julkisuusperiaatteen samoin kuin kokousasioiden asianmukaisen käsittelyn kannalta perusteltuna että kokoukseen osallistuvilla on keskeytymätön puhe ja näköyhteys toisiinsa

kunnallinen itsehallinto on voimavara ei uhka hyvinvointipalveluille

arvoisa puhemies

loppujen lopuksi tässä on kyse toimenpiteestä jolla turvataan ihmisille kohtuuhintaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta

niin ikään toimielimen kokouksella tulee olla myös varsinainen kokouspaikka jossa kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tulee olla läsnä kokouksen aikana sen asianmukaisen kulun turvaamiseksi

ruotsinkieliset palvelut turvataan ja lisäksi hallitusohjelmassa edellytetään selvitettäväksi erotetaanko toisistaan ministeriön ohjaus ja valvontatehtävät sekä operatiivisen poliisitoiminnan johto

kuluvan vuoden alusta on toteutettu poliisihallintorakenteen uudistamisen ensimmäinen vaihe

valiokunta toteaa että valtuuston on hallintosäännössä määrättävä tilat joista toimielimen kokouksiin voidaan osallistua videoneuvotteluyhteyden avulla

nyt tämän hallituksen esityksen mukaisesti poliisihallintoon muodostetaan uusi kaksiportainen malli

hallintosäännössä voidaan myös määrätä että kokouksiin voidaan osallistua erityisestä syystä muuallakin kuin kunnan osoittamissa tiloissa

tämä uusi ohjaus ja johtamismalli merkitsee sitä että sisäasiainministeriölle kuuluu vastaisuudessa poliisin toimialan strateginen ja poliittinen ohjaus toimintaedellytysten turvaaminen säädösvalmistelu ja kansainvälinen yhteistyö

tällaisten syiden osalta valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin joissa mainitaan esimerkkiluettelossa perusteena muun muassa henkilön liikuntarajoitteisuus

operatiivista poliisitoimintaa johtaa ja ohjaa sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaa poliisin keskushallintoviranomaisena poliisihallitus joka muodostuu osasta nykyisin poliisin ylijohtona toimivaa sisäasiainministeriön poliisiosastoa sekä poliisin lääninjohdosta

valiokunta toteaa mietinnössään että lakiehdotus mahdollistaa sanamuodon perusteella kunnallisen toimielimen kokoukseen osallistumisen videoneuvotteluyhteyden avulla tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen

valiokunta pitää erilaisista teknisistä mahdollisuuksista huolimatta termiä videoneuvotteluyhteys sopivana kuvaamaan yleisesti erilaisia teknisiä neuvotteluyhteysmahdollisuuksia

tämän uudistuksen myötä paikallispoliisin poliisilaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt keskusrikospoliisi suojelupoliisi ja liikkuva poliisi sekä poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tekniikkakeskus ovat suoraan poliisihallituksen alaisia poliisiyksikköjä

on syytä korostaa että tämä on mahdollisuus ja niillä paikkakunnilla joilla on esimerkiksi pitkiä etäisyyksiä tai muuten syitä käyttää tätä tekniikkaa tämä on suuri ja hyvä mahdollisuus

tämä poliisin hallintorakenteen uudistaminen liittyy myös vireillä olevaan aluehallinnon uudistamishankkeeseen joka on parasta aikaa valiokuntakäsittelyssä

tarkoitus on että poliisihallituksella on organisatorisesti valtion aluehallintoon sijoitetut mutta toiminnallisesti poliisihallitukseen kuuluvat toimipisteet erikseen määriteltävillä paikkakunnilla

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

uudistettavassa aluehallinnossa sijoitetaan näihin kolmeen aluehallintoviranomaiseen poliisin vastuualueet joiden yleisinä tehtävinä ovat poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö toisaalta varautuminen valmiussuunnitteluun yhteen ja valmius nuo varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja kolmanneksi peruspalveluiden alueellisen saatavuuden arviointi poliisitoimen osalta

arvoisa puhemies

tätä meidän päivähoitojärjestelmäämme on vuosien saatossa kehitetty niin että kussakin elämäntilanteessa sen perheen tilanteessa ja lapsen ja lasten tilanteessa olisi käytettävissä paras hoitomuoto ja että perheillä olisi kussakin tilanteessa aito mahdollisuus valita sopiva niin että se tukee parhaalla tavalla sen perheen jaksamista ja lasten parasta

nämä kolme poliisin vastuualuetta hoitaisivat poliisille kuuluvia tehtäviä myös niiden aluehallintovirastojen alueilla joihin ei perusteta poliisin vastuualuetta

me emme saa tähän maahan rakennettua sellaista järjestelmää jos meillä on enemmän kuin yksi kunta jossa ei ole verotulojen tasausta

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta pitää välttämättömänä että poliisin hallintorakenneuudistus toteutetaan myös käytännössä kaksiportaisen hallintomallin mukaisesti

jos sitä heikennetään ja jos toteutetaan ne suunnitelmat joita julkisuudessa on ollut niin se merkitsee merkittävää heikennystä siihen ja vähentää perheiden mahdollisuutta valita

siinä on kysymyksessä kuntien palveluiden rahoittaminen

ja meille on yhteinen etu että meillä on toimiva pääkaupunki ja sinne keskittyy tiettyjä asioita jotka maksavat veroja

tämä merkitsee sitä ettei sisäasiainministeriön poliisiosastolla ole enää tulevaisuudessa poliisin operatiivisiin tehtäviin liittyvää toimivaltaa

tässä on kyllä käytetty mielenkiintoista termiä kehittää

poliisin operatiivisen toiminnan ylin johtaminen sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjaus kuuluu vastaisuudessa poliisihallituksen tehtäviin

ne maksavat veroja jotka tulevat kaupungille mutta jos emme pysty ajattelemaan sitä että resursseja tasataan niin ei tässä sitten pystytä palveluita koko maassa järjestämään

valiokunta tähdentää että ruotsinkielisten poliisipalvelujen takaamisessa on ensiarvoista ruotsin kieltä taitavien poliisimiesten ja lupapalveluhenkilöstön riittävä määrä

on myös osoitettu että tämä leikkaus ei toisi muassaan säästöjä julkiseen talouteen mutta sen sijaan sillä olisi melkoisia haittavaikutuksia sekä perheisiin että myös yhteisesti

valiokunta painottaa että kielilain velvoitteiden mukaisesti on turvattava myös käytännössä perustuslaissa sää detty jokaisen oikeus käyttää viranomaisessa omaa kansalliskieltään suomea tai ruotsia

tätä ei ole syytä käyttää työurien pidentämiseen

se on sinänsä totta että kun keskustelemme työurien pidentämisestä niin pitää tarkastella kaiken kaikkiaan laajasti mistä on kysymys

arvoisa puhemies

en tiedä miten paljon en ole koko keskustelua seurannut on kerrottu omia kokemuksia mutta sen voin sanoa että omassa perheessäni oikeastaan kaikki nämä hoitomuodot ovat olleet käytössä

totean vain että se on tärkeä ja on tärkeä asia se että meidän vanhuspalvelu ja vanhusten hoito ja hoiva toimivat erinomaisesti

hallituksen esityksestä ilmenee että valtakunnallisten poliisiyksiköiden tehtäviin ei ole ollut tarkoitus tehdä muutoksia

myöskin sitten olen ollut perustamassa espooseen päiväkotia olin sen kannatusyhdistyksen hallituksessakin monta vuotta

valiokunta pitää tätä perusteltuna lähtökohtana

luonnollista kuitenkin on että poliisin organisaatiota uudistettaessa kiinnitetään huomiota siihen että johtamisjärjestelmät ovat matalia ja hallinnollisia tehtäviä keskitetään

meitä oli samanikäisiä samassa elämänvaiheessa olevia perheitä samalla kerrostaloalueella ja olimme aktiivisia ja perustimme päiväkodin

siihen on monia syitä

siihen liittyy se että monilla näillä paikkakunnilla on melkoinen osuus vapaaehtoistoiminnalla ja myös se että yhteisöllisyys on merkittävässä roolissa ja myöskin se että vanhuksista halutaan oikeasti pitää huolta

sitten lapset ovat olleet kotona jolloinka oli kotihoidon tuki

arvoisa puhemies

kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu tätä pitäisi kunnioittaa eikä ylhäältäpäin määrätä että vain tämä sopii

valiokunta on toistuvasti tähän asiaan kiinnittänyt huomiota

sitten tässä on puhuttu siitä miten tärkeä on tämä asteittainen siirtyminen työelämään miten hallitusohjelmassa sanotaan

arvoisa puhemies

erkki virtaselle haluan todeta sen että tässä puitelaissa jo alun perin asetettiin nämä väestöpohjatavoitteet sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiselle

on syytä nostaa se esille myöskin tämmöisenä asenteellisena kysymyksenä että ei se aika jolloin lapsia on hoidettu kotona ole sen vanhemman osalta hukkaan heitettyä aikaa tai tehotonta aikaa tai joutenoloa niin että siinä menetetään kokemusta työelämästä

poliisin pidemmän aikavälin resurssitarpeita selvittänyt hallitusohjelmassakin edellytetty työryhmä on saanut työnsä päätökseen viime maaliskuussa

tältä osin sitten kartoitetaan tilanne ja arvioidaan kunkin tapauksen osalta se ovatko toimenpiteet olleet riittävät ja onko mahdollista rakentaa sillä tavalla että se onnistuu

valiokunta on valtioneuvoston selonteosta koskien valtionhallinnon tulevien vuosien kehyksiä todennut tyydytyksellä tästä selonteosta ilmenevän että poliisin toimintaa kehitetään työryhmän esittämien toimenpiteiden pohjalta

viittasin tuossa edellä siihen että on poikkeusperusteita

ei ole mitään syytä tähän leikkaukseen ja jos tämä sitten osoittautuu huhuksi pelkäksi huhuksi niin sehän on hyvä vain

mutta sitten saattaa olla tilanteita joissa väestöpohja jollakin yhteistoiminta alueella jää jonkun verran alle ja naapurissa on yhteistoiminta alue joka täyttää sen

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että hallitus tarkkaan seuraa poliisin paikallishallinnon uudistuksen toimeenpanoa sekä käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvän hallinnonuudistamisen toisen vaiheen toteuttamista

sitten haluan kohdistaa puheeni ministeri guzenina richardsonille kun hän puheessaan sanoi että keskustan vastustama kunta ja palvelurakenneuudistus on yksi tärkeä keino luoda ja kehittää tarpeisiin vastaavia lapsiperhepalveluita

valtionosuuksissa on verovähennysten kompensointia on väestörakenteen muutos asukasluvun muutos ja uudet tehtävät

on joukko kuntia jotka eivät ole tätä kriteeriä täyttäneet ja niiden osalta sitten on mahdollista se että valtioneuvosto käyttää toimivaltaa siinä ja ohjaa kuulumaan sitten tiettyyn kokonaisuuteen

arvoisa puhemies

tässä on selkeänä perusajatuksena se että pystytään tulevaisuudessakin turvaamaan toimivat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut että pystytään riittävät henkilöresurssit osaava työvoima ja koko hoitoketju saamaan mahdollisimman toimivaksi

valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena niin kuin yleensä valiokunta mietinnössään toteaa ja puoltaa tämän lakiehdotuksen hyväksymistä yksimielisesti

ehkä on syytä paljastaa ministeri guzenina richardsonille että kunta ja palvelurakenneuudistus käynnistyi sen hallituksen toimesta jossa olivat keskusta ja sosialidemokraatit hyvässä yhteisymmärryksessä

silloin oli kuntaministerinä hannes manninen ja tiedän että viime vaiheessa keskeiset neuvottelut lopullisista voisiko sanoa kipukohdista kävivät nykyinen puhemies heinäluoma ja ministeri hannes manninen

kyllä on oikein sanoa että kuntien taloudellinen asema huononee ja merkittävästi huononee eikä ole oikein sanoa että nyt teillä on lisää rahaa teillä on huomattavasti lisää rahaa sen kuin hoidatte asianne

halusin tämän vain nyt paljastaa jos tämä ei ole tiedossa että emme mekään nyt ihan kaikkea vastusta

me olemme keskeisesti olleet uudistamassa kuntien palveluita palvelurakennetta mutta se on selvä että tätä kohellusta eli tätä kuntakarttaharjoitusta me emme hyväksy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lopuksi haluan nostaa esille omaishoidon kehittämisen ja omaishoidon tuen kehittämisen merkityksen

tämän halusin selkeästi korjata että ei jää eduskunnan pöytäkirjoihin että keskusta on käynnistämänsä kunta ja palvelurakenneuudistuksen vastustaja

on valitettavaa se että omaishoidon tuki ei nyt sitten siirry ministerin ilmoituksen mukaan kelalle

hallintokokeilun sisältönä on ollut palvelujen ja päätöksenteon kokoaminen niin että erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto sosiaalihuolto lasten päivähoitoa lukuun ottamatta lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus sekä maakunnan liiton tehtävät on koottu yhteen maakuntatasolla

miten tärkeää olisi että omaishoidon tuen taso nousisi ja omaishoidon tuen verotuksessa tehtäisiin oikeita ratkaisuja

maakunnan kunnilta saama rahoitus on määritelty prosenttiosuutena kunnan tuloista joihin on laskettu kunnallisverot kiinteistöverot yhteisöverot yleinen valtionosuus sosiaali ja terveysministeriön valtionosuus ja verotulojen perusteella valtionosuuksien tasaus

prosenttiosuudesta päättävät kunnat

kokeilun keskeisimpiä tuloksia on että ehjät palvelukokonaisuudet ja rahoitusmalli ovat mahdollistaneet menojen kasvun selvän pienentämisen

näin maakunnan toimintamenojen kasvu on ollut vuosittain puolisentoista prosenttia alle valtakunnan keskimääräisen sosiaali ja terveysmenojen kasvun

kokeilun myötä elinkeinopolitiikkaa on roolitettu tehokkaasti

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suorittamassa tutkimuksessa alueiden panostuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kainuu on ollut alueena kärkisijoilla

luonnollisesti palveluiden järjestämisessä tuottamisessa ja nimenomaan paikalliselle tasolle hoitamisessa on vielä paljon kehittämisen varaa

yhteiseen opetussuunnitelmaan ja video opetuksen hyödyntämiseen perustuva pienten filiaalilukioiden verkko on parantanut koulutuksen saatavuutta

yhden koulutuksen järjestelmässä on voitu toteuttaa koko ikäluokan kouluttamisvelvollisuus ja yhteiskuntavastuu aikaisempaa tehokkaammin

kokeilu ei ole myöskään estänyt kuntaliitoksia

toki kokeilu on kaventanut kuntien valtuustojen päätösvaltaa tehtäväsiirtojen myötä mutta siirretyt tehtävät kuten erikoissairaanhoito aluesuunnittelu ja alueiden kehittäminen ovat tulleet kuntayhtymistä poiketen suoraan vaaleilla valitun maakuntavaltuuston alaisuuteen